hallintovaliokunta on mielestäni tehnyt perusteltuja viilauksia hallituksen esitykseen ulkomaalaislain muuttamisesta

sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden että muiden suunnittelun tasojen linjaus ovat osa ohjausjärjestelmää eivätkä ne kuulu monen asiantuntijan mielestä lakitekstiin

erittäin tärkeätä kuten täällä on jo moneen kertaan tullut esille on se että tilapäisen oleskeluluvan saanut ulkomaalainen voi heti luvan saatuaan hakea ansiotyötä

arvoisa puhemies

tämän vuoksi on esitetty arvioita jopa siitäkin että perustuslaki pitäisi avata ja tunnustaa talibaneille eräänlainen de facto asema poliittisessa järjestelmässä ja hallinnossa

ansiotyötä on kuitenkin erittäin vaikea saada ellei kotoutuminen ole onnistunut ja avainasemassa kotoutumisessa on aivan varmasti koulutus

tämä on kuitenkin osoittautunut erittäin vaikeaksi ja korostan vielä että talibaneja ei pidä ottaa mukaan tähän järjestelmään jos he eivät tunnusta naisten asemaa ja perustuslakia

huolimatta eun ponnistuksista neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi ukrainassa voi käydä niin ja ikävä kyllä se näyttää jopa todennäköiseltä että neuvotteluraide ei vedä eivätkä sanktiot joita eu on aikonut asettaa johda toivottuun lopputulokseen

mutta samaan aikaan afganistanissa tarvittaisiin sitten resursseja vielä siihen että ääriryhmien taistelijat saataisiin luopumaan aseista ja kiinnittämään heidät siviiliyhteiskuntaan

pikemminkin voi käydä niin että venäjän vastatoimet yltyvät

minä haluan kysyä

mitä keinoja eulle jää siinä tapauksessa lievittää ukrainan kriisiä ja entä mitä arvioitte että venäjä tekee

tuoreen raportin mukaan maahanmuuttajien osaaminen se ei liene yllätys jää heikommaksi kuin suomenkielisen vertailuryhmän esimerkiksi juuri kielitaidon puutteen vuoksi mutta heidän suhtautumisensa opiskeluun sen sijaan on suomenkielisiä myönteisempää

kansainvälisen yhteisön pitää omilla toimillaan tukea afganistanin kehitystä jotta maa hyötyy omista luonnonvaroistaan ja kykenee vahvistamaan talouttaan kestävästi

kreikan tietenkin viimeistään nyt pitää pistää taloutensa ja hallintonsa ja julkinen sektorinsa remonttiin ja ellei se siihen pysty tai halua tai suostu niin lainahanat on kyllä sitten suljettava

maahanmuuttajat eivät ole se on muistettava homogeeninen ryhmä vaan oppilaiden ja opiskelijoiden tilanne vaihtelee huomattavasti sen mukaan mikä on muuttajan kulttuuritausta suomessa oloaika ja suomen kielen taito ennen kaikkea

arvoisa puhemies

naisten asema koulunkäynti ja pääsy terveydenhuollon piiriin on parantunut afganistanissa talibanien ajoista mutta kehitystä on tapahtunut pääasiassa kaupungeissa

teidän puolestanne pelkäsin jo etten vavn jäsenenä lainkaan pääse osallistumaan debattiin

kaikkein hankalimmassa asemassa selvästi tämän raportin mukaan sekä työllistymisen koulumenestyksen että koulutuksen läpäisyn osalta ovat nämä muista kuin eu maista tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret

maaseudulla naisiin kohdistuva silmitön väkivalta pakkoavioliitot ja todella heikot poliittiset sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ovat arkea

suomen kannattaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä afganistanin kansalaisjärjestöjen kanssa jotta ihmisoikeuksiin ja naisten ja tyttöjen asemaan todella voidaan saada parannusta aikaan

tuosta opetushallituksen mainiosta raportista selviää kyllä sekin että tällä hetkellä viranomaisyhteistyö maahanmuuttajien opetusjärjestelyissä takkuaa että taloudellisia resursseja pidetään riittämättöminä ja että sopivia opettajia ei aina kyetä löytämään sekään ei ole mikään ihme tietenkään

arvoisa puhemies

suomen kehitysavun painopisteet afganistanissa on suunnattava mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan maan kehitystarpeita ja samalla on otettava huomioon myös kansainvälisten toimijoiden tuen kokonaisuus

toisen asteen tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajanuoret ovat selvityksen mukaan keskimäärin heikommassa asemassa kuin kantaväestöön kuuluvat tutkinnon suorittaneet ja ilman tutkintoa olevat suomalaisnuoret työllistyvät paremmin kuin toisen asteen tutkintoa vailla olevat vieraskieliset nuoret niin että aina ei kuitenkaan ole siitä maahanmuuttajan haluttomuudesta kyse vaan kyllä kysymys on erittäin paljon siitä että heitä pitää auttaa integroitumaan ja kotoutumaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

keskustan kanta tähän asiaan on täysin selvä

arvoisa puhemies

sosiaalityö ja lastensuojelu eivät toimi niissä tapauksissa joissa väkivaltaisesta moniongelmaisesta perheestä otetaan huostaan vain rankimmin oirehtiva nuori ihminen

osa toisen polven maahanmuuttajista mieltää jopa suomen kielen äidinkielekseen ja heikoimmat keskiarvot saivat jälleen muista kuin eu maista muuttaneet

jos aiomme onnistua maahanmuuttopolitiikassamme kokonaisuutena meidän täytyy suunnata näitä kotouttamistoimenpiteitä muun muassa koulutusta oikein oikea aikaisesti ja kyllä meidän on sille puolelle voitava lisätä resursseja

nimittäin sosiaalityöntekijöitähän syytetään usein myös turhista huostaanotoista ja tämähän kertoo siitä että sosiaalityön menetelmin tuotettua tietoa ja lasten kertomusten kautta saatua tietoa ei aina pidetä luotettavana kun lähdetään näitä huostaanottopäätöksiä tekemään

ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa että lastensuojelun vaikea tilanne ei ratkea pelkästään sosiaalityöntekijöiden vakanssien lisäämisellä koska virkoihin ei ole päteviä hakijoita

toki lisää sosiaalityöntekijöitä voisimme kouluttaa ilman muuta mutta tarvitaan entistä enemmän tiimityötä tarvitaan moniammatillista työtä tiimityötä ja sosiaalityöntekijöiden tueksi pitäisi mielestäni palkata lisää sosiaalialan osaajia joita meillä on runsaasti

ennalta ehkäisevään työhön tarvitaan palveluohjausta ja matalan kynnyksen palveluita ja ilman muuta tätä kaikenlaista kumppanuutta kumppanuuksia on järjestettävissä

samaan aikaan ministeri risikko heittää keskusteluun terveydenhuollon järjestämismallin joka tekisi kovalla työllä luodut yhteistoiminta alueet tarpeettomiksi

selonteoilla olisi selvästi vahvempi ohjausvaikutus jos niiden valmistelua ja käsittelyä oikea aikaistettaisiin ja selkeytettäisiin kuten ulkoasiainvaliokunta toteaa

laajaan turvallisuuskäsitteeseen liittyvät monet strategiat ja selonteot tehdään mielestäni erityisen irrallaan ja erillisinä vaikkapa ihmisoikeus eu yk kehityspolitiikkaan liittyvät

tällä risikon esittämällä mallilla erikoissairaanhoitoa hajautettaisiin entisestään ja samalla kiihdytettäisiin kilpailua työvoimasta erikoislääkäreistä hoitajista ja muista terveydenhuollon resursseista ja ajettaisiin keskussairaaloiden päivystys aika alas

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kansalaisvaikuttaminen kuten täällä on moneen kertaan todettu on heikentynyt kaikissa teollisissa maissa mutta suomessa paljon nopeammin kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa

demokratian lähtökohta on ihmisen tunnustaminen suvereeniksi kansalaiseksi jolla on kyky muodostaa oma käsitys asioista ottaa asioihin itsenäisesti kantaa ja kyky tehdä päätöksiä ja toimia

osallisuus edellyttää tietoa omista oikeuksista ja vaikutusmahdollisuuksista mutta kansalaiset saattavat olla tiedonsaannissa asuinpaikan ja taloudellisen tilanteen suhteen hyvin eriarvoisessa asemassa ja tämä on tietenkin nähtykin

tiedon puutetta on kahdenlaista

kuluttajien luottamuksen säilyttäminen kotimaiseen ruokaan on ensiarvoisen tärkeää sillä heidän käsissään on myös elintarviketaloutemme tulevaisuus

sosiaalinen luottamus siirtyy sukupolvelta toiselle ja luottamus kytkeytyy pitkälti lapsuudenkodin sosioekonomiseen asemaan ei kuitenkaan tietenkään ihan kokonaan

selvää on että suomalainen maatalous kauppa ja elintarviketeollisuus tarvitsevat toisiaan

jos aikuiset eivät hyvästä sosioekonomisesta asemasta huolimatta luota esimerkiksi poliittisiin päättäjiin ja vaikuttamiseen eivät lapsetkaan tahdo sitä sitten mitenkään oppia ainakaan helposti

arvoisa puhemies

harvaan asutussa maassamme maa vesi ja ilma ovat pysyneet puhtaina tuotantoeläimet ovat terveitä ja kasvitaudit ovat pysyneet kurissa

luomualalle tarvitaan vahva veturiorganisaatio ja luomutuottajien keskittymä jotta luomutuotannon markkinointi ja jalostuskysymykset saataisiin kuntoon

ihmiset eivät kasva sellaiseen kokemukseen että he olisivat arvokkaita yhteisöjensä jäseniä joiden mielipide yhteiskunnan arvoista ja suunnasta on tärkeä

arvoisa puhemies

meidän pitää edelleen nostaa ruuan arvostusta kehittää sen laatua ja edistää lähiruuan asemaa ja tunnettuutta

aktiiviseen kansalaisuuteen tarvitaan siis sekä perustietoja että kykyä harkita itsenäisesti lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan kysymyksiä ja näitä molempia asioita voidaan opettaa

lähiruualla on positiivinen vaikutus ympäristöön

lähi ja luomuruuan käytöllä vaikutetaan maaseudun elinvoimaisuuteen elinkeinojen kehittymiseen aluetalouteen elintarvikkeiden laatuun ja asiakastyytyväisyyteen

helsingin sanomien mielipidepalstalla seppo niemelä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kirjoittaja pari hallituskautta sitten kun keskusta oli hallituksessa tämä politiikkaohjelma oli olemassa kertoo aika oivallisen esimerkin

nykytilaa tässä kansalaisvaikuttamisen alennustilassa voisi verrata kokeiluun jossa kertotaulua lakattaisiin opettamasta koulussa

te valtiovarainministeri urpilainen puhuitte tuossa aivan asiallisesti julkisen sektorin palvelujen uudistamisesta ja me tiedämme kaikki että tämä on välttämätöntä

olemme jo nyt maamme koko huomioiden funktionaalisten elintarvikkeiden tuottajina maailman kärjessä ja kuten sanottua lähi ja luomuruuan suosio tulee laajenemaan kuluttajien etsiessä yhä yksilöllisempiä tuotteita

vapaaehtoistoiminnan vahvuus piilee vaikkapa siinä että itse kukin voi irrottautua työelämän kuvioista opiskelukuvioista ja päästä kokeilemaan aivan uusia asioita

olen iloinen ja aion kertoa tässä puheeni lopuksi vielä siitä että kotikaupunkiini jyväskylään on perustettu ruokakulttuurikeskus nimeltä raparperi

työelämän ulkopuolella oleville vapaaehtoistoiminta tarjoaa innostavaa tekemistä ja upeita virikkeitä osaaminen ja sosiaaliset taidot vahvistuvat

yksin puunhankinta voi tuoda niitä seitsemisentuhatta

tällä paketilla voidaan myös mahdollistaa suomen nousu ympäristö ja energiaosaamisen edelläkävijämaaksi edistää uuden teknologian vientiä ja tuoda korkean osaamisen työpaikkoja joita myös kipeästi tarvitaan

pidän tätä erittäin onnistuneena pakettina

perhehoito tarjoaisi myös oivallisen mahdollisuuden omaishoitajien vapaan pitämiseen

perhehoitajalain uudistamistyön myötä perhehoitajaksi ryhtymisen ja perhehoidon järjestämisen edellytysten voidaan odottaa paranevan ja olen iloinen että perhehoitajalaki menee hyvää vauhtia eteenpäin

arvoisa rouva puhemies